olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä että toisen hengen riistäminen on pahimpia rikoksia mitä yleensä voi olla olemassa

julkisessa keskustelussa on joittenkin vakavien rikostapausten jälkeen tuotu esille mahdollisuus murhan valmistelun kriminalisoinnista ja keskusteltu muun muassa siitä miten se helpottaisi poliisien rikosten torjuntaa

tällainen lainmuutos olisi myös erittäin selkeä viesti lainsäätäjältä kansalaisille siitä että rikollisuuden torjuntaan suhtaudutaan entistä vakavammin

rikoslaki tosin edellyttäisi paljon laajempaakin uudistusta ja mahdollisesti nämä aloitteet voidaan käsitellä sitten tällaisen kokonaisuuden yhteydessä mutta ennen kaikkea pidän tärkeänä että nämä asiat tulevat jo nyt keskustelussa esille jolloin asiaa voidaan sitten myöskin laajemmassa uudistuksessa ottaa tarkemmin esille ja miettiä tarkemmin mitä aletaan tekemään

näin ollen kannatan tehtyä esitystä laajennettuna koskemaan murhan lisäksi myöskin tappoa

arvoisa puhemies

ja niin kuin sanoin tuossa edellä toivottavasti saadaan laajempi kokonaisuus tästä kyseisestä asiasta nyt sitten valmistelussa liikkeelle

arvoisa puhemies

voinko pitää hieman pidemmän puheenvuoron koska pidän myös edustaja tiilikaisen puheen kun hän ei ole paikalla

tässä keskustan tekemässä lakialoitteessa ehdotetaan ettei seksuaalirikosta eikä lähisuhdeväkivaltarikosta saisi ottaa sovittelumenettelyyn

tullessaan se laki oli todella tarpeellinen ja on tuottanut paljon hyviä tuloksia varsinkin nuorten ja ensirikosten tekijöiden kohdalla

keskusta on siis jättänyt tämän aloitteen lakimuutoksesta jossa esitetään tarpeellista tarkennusta tähän lakiin rikos ja eräiden riita asioiden sovittelusta kun on kyse alistamisrikoksesta eli kun on kyse seksuaalirikoksista ja lähisuhdeväkivaltaa sisältävistä rikoksista

rikosasioiden sovittelu on hyvä menettely monissa tapauksissa etenkin silloin kun rikoksen tekijä on nuori henkilö

näissä tapauksissa rikoksen uhri voi joutua rikokseen syyllistyneen henkilön painostuksen tai suoranaisen koston uhriksi kohteeksi

ohjeessa todetaan että sovittelulla voi olla merkitystä asian käsittelylle poliisi tai syyttäjäviranomaisessa taikka rangaistuksen määräämiselle tuomioistuimissa

tuuli näyttää että niiden pelätään pääsääntöisesti ei tule ottaa soviteltavaksi ja lähisuhdeväkivaltaa sisältävien rikosten sovitteluun tulisi suhtautua pidättyväisesti

eli annetaan paperi elikkä ohjataan kuitenkin siihen sovittelumahdollisuuteen joka voi kotona merkitä sitä että se puoliso joka on tehnyt tämän rikoksen ohjaa ja sanoo että on mentävä tähän sovitteluun

tämmöinen menettely ei mielestämme ole asianmukaista koska rikoksen osapuolet kokevat helposti poliisin antaman esitteen kehotukseksi viedä asia sovitteluun

tämä lakialoite on keskustan kansanedustajien allekirjoittama mutta itse asia on kyllä semmoinen että siihen voitaneen yhtyä yli puoluerajojen

vielä haluaisin tuoda esille tästä suomalaisesta oikeuskäytännöstä sen että todellakin niin kuin edustaja heinonen sanoi suomessa rangaistukset ovat yleensä rangaistusasteikon alapäästä eli oikeuskäytäntömme on mennyt siihen että ne ovat hyvin vähäisiä

keskustelu on lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus tapauksen ja asia lähetetään lakivaliokuntaan eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina yhdeksäs kahdettatoista kaksituhattayksitoista kello kolmetoista p tilanteen mukaisesti

silloin on enää korpi ja muistot himmenevät pihoilla nokkoset kukkii ja pellot metsittyvät

yhä moni suomalainen kuten minun perheeni sisarukseni perheineen ja moni lähipiiristäni haluaa elää siellä haluaa rakentaa sinne tulevaisuutensa ja näkee siellä elämisen mahdollisuudet

meillä palvelut toimivat kohtuullisen hyvin vielä toisin kuin monissa isommissa kunnissa ja kaupungissa näyttää siltä että ne eivät todellakaan toimi

jo nyt me tiedämme että esimerkiksi kotiseutuni itä lappi ja sen alueen tilanne eivät missään muodossa paranisi sillä että kuntarajat poistetaan

elikkä nytten meidän hallituksen valtion tulee keskittyä siihen että me autamme alueita kehittämään niitä alueita eikä siihen että kaikki voimavarat menevät vain sitten tähän tappelemiseen millä hallintomallilla asioita jatkossa hoidetaan miten hoidetaan ne

arvoisa puhemies

erityisesti keskustan edustajat ovat jo tässä useamman tunnin aikana puhuneet paljon tästä asiasta samalla näkökulmalla kuin minä joten en ala niitä asioita enää toistamaan mutta kuitenkin sen verran että erityisesti olen harmissani että talousarviossa on leikkauksien kohteena kuljetustuet maakuntien kehittämisrahat koko ohjelma ja niin edelleen

nämä kaikki olisivat aktiivisesti tukeneet työllistymistä ja kehittämistä eli tulevaisuutta eikä niitä olisi tässä yhteiskunnan tilanteessa kestänyt ajaa missään nimessä alas

vai otammeko mallia erilaisesta yhteiskunnasta näin joulun alla

arvoisa puhemies

veroja ei kukaan muista eikä nähdä edes unta mistään tuista

lahjat kaikkien puolueitten edustajille pakataan ja kansanedustajien murheille vain nauretaan

arvoisa puhemies

meillä lapissa on pitkät maantieteelliset välimatkat ja ne aiheuttavat sen että muut keinot kuin kuntien yhteenliittäminen ovat varmasti parempi keino palvelujen turvaamiseksi

kaikkialla maassa taitaa olla todellinen uhka se että lähipalvelut tulevat katoamaan uusien jättikuntien reuna alueilta varsinkin jos entiset pienet kunnat yhdistetään yhteen suureen

pohjimmainen ratkaisu pohjoisen kuntien ongelmiin olisi koko maan tasapuolinen kohtelu

mutta nyt hallituksen toimet vain näyttävät siltä että alueitamme yritetään ajaa alas pakolla eli rahattomuudella

kun nyt kuitenkin ollaan tässä tilanteessa meidän on ymmärrettävä että joitakin ratkaisuja on tehtävä mutta kuntien pakkoliitokset eivät tosiaankaan ole oikea ratkaisu

mutta sitten kuntaministeri virkkunen on käyttänyt termiä niskuroivat kunnat ja että valtio patistaa niskuroijat kuriin

siis hyvänen aika

jos hallitus ei halua kuunnella suomalaisia kuntauudistuksen toteuttamisessa on palveluistaan ja paikallisen vaikuttamisen tulevaisuudesta huolta kantavien ihmisten noustava vaatimaan oikeuksiaan ja onneksi tämä on lähtenyt liikkeelle

kysyn onko nykyisessä kuntauudistuksessa perimmäinen tavoite turvata palvelut vai saattaa ihmiset asumaan entistä tiiviimmin ja vähitellen hävittää maaseutumainen elämänmuoto maastamme

hallitus on viemässä suomalaista kuntakenttää kohti vahvaa valtionohjausta